siksi vakauskriteerit rikkoville maille on automaattisesti langetettava sanktioita

onko vaarana että tämä on päänavaus ja ensimmäinen tapaus jossa kansallispuistoon lähdetään tekemään merkittävää uutta rakennuskantaa ja onko siitä sitten seurausvaikutukset niin että tämä leviää muihinkin kansallispuistoihin

arvoisa puhemies

pitkällä tähtäimellä kaikkein suurin kysymys on kuinka eri jäsenmaiden julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle

on tärkeää että tässä selonteossa painotetaan lapsiin kohdistuvan väkivallan estämistä ja valiokunta pitää tätä painopistettä hyvänä

totta kai siis hetemäen työryhmä työskentelee verotuskysymyksissä mutta olisi tärkeää että ympäristöministeriökin omalta osaltaan aktiivisesti veisi eteenpäin sitä että myös yksityiselle kaatopaikalle otettaisiin käyttöön tämä

vihreiden mielestä tämän tulee tapahtua ekologisesti kestävällä tavalla

tässä ehdotetaan selkeästi niin että voitaisiin selvittää mahdollisuuksia kohdistaa suomen humanitääristä apua enemmän lasten turvallisuutta edistäviin ohjelmiin

tällä alueella maailmanmarkkinat kasvavat hurjaa vauhtia ja koko euroopan on päästävä kiinni näihin mahdollisuuksiin

yhdysvalloista lähteneen talouskriisin suurin opetus on siinä että markkinat eivät pysty ohjaamaan itse itseään

vihreiden mielestä on taas aika käydä keskustelua talouden etiikasta ja nostaa politiikka ohjaamaan taloutta vahvasti

lehman brothersin konkurssin jälkeen maailman johtajat puhuivat paljon talouden sääntelystä mutta tämä kriisi jälleen osoittaa että sääntelyssä edetään aivan liian hitaasti

uusliberalistisen markkinauskon sijaan tarvitsemme talouteen läpinäkyvyyttä vahvempaa poliittista ohjausta parempaa valvontaa ja oikeudenmukaista sääntelyä

on mielenkiintoista saada sitten tarkastusvaliokunnan mietintö käsittelyyn koska täällä minusta tarkastusvirasto nostaa erittäin keskeisiä asioita esiin

sitten samalla korostetaan myös tulevassa finanssipolitiikassa säännösten kehittämistä ja sitä että julkisen talouden kestävyydelle on annettava nykyistä suurempi painoarvo

mietin sitä kun täällä sanotaan näin että tulisi ottaa ulkopuolella olevat valtion rahastot ja kuntatalous valtion ja kuntien rahoitussuhteen osalta kehysten piiriin tarkoittaako tämä konkreettisesti sitä että kuntien itsemääräämisoikeutta kavennettaisiin

suomen tulee ajaa rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa painokkaasti ensisijaisesti globaalilla tasolla

sitten kun täällä kehotetaan näitä suomen talouteen kohdistuvia riskejä nostamaan esiin ja kun nyt tällä kaudella on valjennut kuinka globaali finanssipolitiikka vaikuttaa suomenkin talouspolitiikkaan ja sitten sen heijastusvaikutukset ovat suuret niin on isoja asioita vielä käsiteltävissä

tämä on minusta hyvä pohja myös seuraavalle hallitusohjelmalle ja tätä keskustelua on hyvä jatkaa

vihreät edellyttävät että euroopan unioniin on vihdoin saatava sellainen toimielin jolla on riittävän suuret valtuudet rahoitusmarkkinoiden valvontaan

koska euroopan unionin keskeinen tehtävä on mahdollistaa jäsenvaltioiden rajat ylittävä talous myös valvonnan on oltava unionin laajuista

on syytä ihmetellä miksi sen kitkemisestä puhutaan niin vähän sillä talouden vakauttamiseksi harmaan talouden kuriin saattaminen on välttämätöntä

mikäli kreikan kriisi kärjistyy pahasti niin sillä on välitön vaikutus koko euroalueelle

arvoisa rouva puhemies

sinivihreä hallitus pääministeri vanhanen ja valtiovarainministeri katainen ovat vihreiden mielestä toimineet tässä erittäin vaikeassa tilanteessa päättäväisesti ja määrätietoisesti

jatkossa on tärkeää että suomi ajaa yhtä määrätietoisesti eun yhteisen talouspolitiikan parempaa koordinaatiota sekä markkinoiden valvonnan ja sääntelyn parantamista

vaikka käsillä olevan kriisin keskellä on välttämätöntä sammuttaa tulipalo julkisin tukitoimin pitkällä tähtäimellä on euroopan unionin kannalta kohtalonkysymys että talouspolitiikka saadaan terveelle kestävälle perustalle

sairaalan ilmapiiri on ollut kannustava ja myönteinen mikä on ollut erityisen tärkeää niille asiakkaille joille reuman sairastaminen tekee arjesta vaivalloista

reumasairaala on ollut myös merkittävä reumatutkimuksen keskus

tämä on muuttanut myös hoitokäytäntöjä ja siksi yhä useampi reumapotilas on voinut saada apua tilanteeseensa omasta sairaanhoitopiiristään

reumasairaalassa oppinsa saaneet ortopedit ja lastenreumatologian erikoislääkärit työskentelevät nykyisin ympäri maata niin keskus kuin yliopistosairaaloissakin

näin monen reumapotilaan hoito on lähellä kotia mikä on vaikuttanut reumasairaalan tarjoamien palveluiden kysynnän vähenemiseen

toisin sanoen sairaanhoitopiireissä on arvioitu että reuman hoito pystytään järjestämään tarkoituksenmukaisemmin omana toimintona kuin ostamalla se yksityiseksi luokiteltavasta reumasairaalasta

suurin vastuu reumasairaalan tilanteesta on siis jakautunut sairaanhoitopiireille jotka eivät ole enää käyttäneet reumasairaalan palveluita

kela on ostanut kuntoutusta reumasairaalasta

valitettavasti reumasairaala ei ole pärjännyt näissä kilpailuissa vaan muut toimijat ovat pystyneet osoittamaan halvempia kuntoutusvaihtoehtoja

tilanteen näin nopea kärjistyminen herättää kysymyksiä siitä onko sairaalan johdossa ja säätiön hallituksessa oltu täysin hereillä

reumasairaalan asiakasmäärän väheneminen on tiedetty jo vuosia mutta siitä huolimatta toimintoja ei ole lähdetty sopeuttamaan uuteen tilanteeseen

koska yksityissairaalojen luonteeseen kuuluu toiminta tietyllä riskillä on niiden erityisesti pystyttävä ketterästi reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin

aluksi lämmin kiitos ministeri wallinille hyvästä työstä jonka olette tehnyt kulttuurin ja taiteen eteen

budjettikirjassa sanotaan että luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä parannetaan ja mainitaan että kehittämällä taiteen ja kulttuurin tukijärjestelmää ja monipuolistamalla taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia

niin sosiaali ja terveysministeriö valvira kuin kelakin edellyttävät että jokaiselle reumasairaalan asiakkaalle tullaan osoittamaan jatkohoito tai kuntoutussuunnitelma

kelan valtuutettuina me tulemme valvomaan että näin todella tapahtuu ainakin kelan asiakkaiden kohdalla

nyt tehtiin se hyvä liike että valtiovarainministeriöstä siirrettiin harkinnanvaraisten ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden hallinnointi opetusministeriöön teille

ensinnäkin jatkossa on huolehdittava siitä että terveydenhuollon yksiköiden johtamis ja hallintoratkaisut eivät saa vaarantaa potilaiden hoitoa

sitten niitä taidetoimikuntia oli niputettu niin paljon että esimerkiksi visuaalisten taiteiden toimikunnassa olisi ollut niin lavea se taiteen kirjo että sitä on vaikea hallinnoida

reumasairaalan tapauksessa sairaalan konkurssi tuli niin nopeasti eteen että ainakin osan potilaista kohdalla jatkohoito on ollut vaarassa

toiseksi jatkossakin on järkevää keskittää kaikkein vaativimpia hoitoja tiettyihin yksiköihin

siksi suunnitelmat siitä että jatkossa vaativa reumahoito keskitetään tiettyjen yliopistosairaaloiden yhteyteen ovat hyviä ja perusteltuja

kolmanneksi ja lopuksi reumasairaalan toiminnassa erityisen arvokasta on ollut asiakkaiden kokonaisvaltainen elämäntilanteen huomioiminen

nyt tässä uudessa tilanteessa on huolehdittava siitä että reumapotilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja heille järjestetään mahdollisuuksia myös vertaistukeen

kiinnittäisin huomiota määrän lisäksi myös taito ja taideaineiden laatuun

todellakin liikunta kyllä lisääntyy mutta vaarassa ovat kuvaamataidon käsityön ja kotitalouden yhteiset tunnit ja se tarkoittaa sitä että pätevien opettajien saaminen ja heidän virkojensa säilyttäminen on vaarassa

olettaisin silloin että teillekin olisi erittäin suuri arvo se että aineenopettajat säilyisivät näissä aineissa ja heille taattaisiin riittävät tuntimäärät

taantuman ehkäisemiseksi on tärkeää että voimme pitää yllä riittävää kysyntää suurten julkisten investointien avulla

metsäteollisuuden tulevaisuus edellyttääkin kokonaan uudenlaista ajattelua ja uudistumista

ylipäätään suomi on liian haavoittuva kun elinkeinoelämä on keskittynyt monilla alueilla liiaksi muutamien isojen yritysten varaan

ainut lääke tähän ongelmaan on että tulevaisuudessa meillä olisi enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä ympäri maata jolloin taloutemme riskit ovat hajautetumpia

lisäksi äkillisen rakennemuutoksen alueella suunnataan avustuksia uusia työpaikkoja ja työllistämismahdollisuuksia luoviin hankkeisiin

tavoitteena on että näiden hankkeiden avulla irtisanotut tulevat siirtymään uusiin töihin mahdollisimman nopeasti ja tämä on meille vihreille tärkeää

metsän myynnin verotuksen muutokset ovat merkittävä kädenojennus valtiolta metsänomistajille ja metsäyhtiöille ja päätös on saanut puukaupan liikkeelle

juuri pienituloisimmat kärsivät eniten inflaation vaikutuksista

euroopan unionin jäsenmaiden valtiovarainministeritkin kiinnittivät huomiota viikonloppuna siihen että synkistä talousnäkymistä huolimatta on tärkeää että kansalaiset säilyttävät uskonsa talouteen

veronkevennysten kohdentaminen pienituloisimmille takaa varmimmin sen että lisäraha laitetaan kiertoon eikä sitä laiteta talletuksiin tai ulkomaanmatkoihin

tämä oli yksi niistä painavimmista perusteista meille vihreille kun me vaadimme painopistettä pienituloisten suuntaan veronalennuksissa

ratkaisulla testataan kaupan uskottavuutta ja vastuunkantokykyä